tarvitaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistus eläkeuudistus metropoliuudistus kuntauudistus ja tuottavuuden parantamista hyödyntäen digitalisaatiota ja automaatiota

teollisuuden menestymisen tae on jatkuva uudistuminen

pienyrittäjien aseman parantamiseksi vihreät ovat esittäneet toimenpiteitä muun muassa byrokratian karsimiseksi

yksi kehitystrendi on ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeesta syntyvä teknologia joka pienentää päästöjä ja vähentää energian kulutusta

kysyisin arvoisalta ministeri holmlundilta

minkälaisia toimenpiteitä on ajateltu tässä pilottihankkeessa toteuttaa

arvoisa herra puhemies

koulutustarjonnan on annettava jokaiselle oma paikkansa oli sitten kyse ammattikoulusta tai työpajasta

kehitysyhteistyön määrärahojen riittävyydestä olemme huolehtineet

tällaisia voivat olla esimerkiksi tulevaisuuden energia tai liikenneinfrastruktuuriin liittyvät hankkeet sekä homekoulujen korjaukset

voimme olla ylpeitä monista perinneherkuista ja luonnon antimista kuten sienistä ja marjoista

suomi häviää ruotsille innovaatioiden kaupallistamisessa vaikka meillä on paljon hyviä aihioita

vihreä eduskuntaryhmä haluaa kaikille samat mahdollisuudet samat ihmisoikeudet vanhusten arvokkaan hoidon lapsille hyvän ja mielekkään koulun sekä tasa arvoisen avioliittomahdollisuuden kaikille jotka rakastavat

ruokavalio on monelle merkityksellinen ja henkilökohtainen asia jonka kaikkia vaikutuksia yksilön hyvinvointiin on vaikea tietää ja ennustaa

hyvinvoiva maaseutu on myös kaupunkien etu

pitää ottaa askelia vihreän talouden suuntaan

oli tarkoitus painaa jaa ääntä seitsemän pekka

siksi ruuan käytön ohjaaminen poliittisilla päätöksillä on haastavaa

yhtiön olla poissa kolmetoista eduskuntaan kaksi

vihreä ryhmä kannattaa kuntarakenteen uudistamista mutta sitä ei tule tehdä ylhäältä käsin annettuna vaan kuntia ja sen asukkaita on kuultava

kansainvälisillä kansallisilla ja kuntatason poliittisilla päätöksillä voidaan kuitenkin luoda kannusteita valinnoille jotka parantavat kansanterveyttä elävöittävät ruokakulttuuria ja ovat ekologisesti ja eettisesti kestäviä

puhutaan sisäisestä kuormituksesta ja noidankehästä

vihreät ovat silti huolissaan pk yritysten rahoituksen saannin riittävyydestä ja esitämme että finnveran rahoitusmalleja kehitetään sellaisiksi että pk yritysten olisi helpompi saada rahoitusta riskipitoisiinkin hankkeisiin

ainoa keino pelastaa meri on ulkoisen ravinnekuorman tuntuva vähentäminen

uudistuksessa on kysymys siitä että jokaisen asukkaan palvelut turvataan

arvoisa puhemies

vihreät esittivät syksyn talouspoliittisessa avauksessa muun muassa energiarahastoa vauhdittamaan bio tuuli ja aurinkoenergian hankkeita sekä älyjärjestelmiä sähköverkkoihin ja liikenteelle

arvoisa puhemies

itämeren rehevöityminen estää menestyksekkään kehityksen ja sen pysäyttämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen

yksi keskeinen kysymys on maankäyttö kaavoitus ja rakentaminen

uudistus voi toteutua järkevällä tavalla seutuvaltuustoina joissa on kunnanosavaltuustoina esimerkiksi nykyiset kunnat tai muut sopiviksi katsotut alueet

kaavassa pitäisi voida vaatia tiukempia rakennusmääräyksiä kuin laki vaatii mutta nyt maankäyttö ja rakennuslaki on tämän suhteen aika tiukka eikä salli ohittaa suomen rakennusmääräyskokoelmaa

arvoisa puhemies

teollisuuden on avauduttava digitaaliselle mullistukselle

norjalainen markedskraftin analyytikko olav botnen arvioi että muutaman vuoden päästä päädytään pohjoismaisilla markkinoilla ylituotantoon jonka seurauksena sähkön hinta laskee

verkkoon ei mene vain kuluttajakauppa vaan yritysten ostamat palvelut

tätä kautta suomeen voi saada kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

voisiko tällaisen muutoksen tehdä

kaksiportainen hallintomalli on käytössä miltei kaikissa maailman metropoleissa

myös eun päästökauppa toimiessaan nopeuttaa kehitystä

pitkä kuljetusmatka lisää tarvetta tuotteiden pakkaamiseen ja prosessoimiseen mikä lisää ympäristörasitusta ja heikentää ruuan ravitsemuksellista laatua

arvoisa rouva puhemies

perustulo ja osa aikatyön lisääminen työttömän oikeus opiskeluun ja yrittämiseen ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen pienyrittäjän ja itsensä työllistäjän sosiaaliturvan parantaminen ne kaikki yhdessä elvyttäisivät työelämää ja toisivat kaivattua joustoa

ihmisten turvallisuudentunne on järkkynyt

nyt kun poliiseja on eläköitymässä paljon on tärkeää että saataisiin uusia nuoria poliiseja ja nuoret kiinnostumaan poliisin ammatista

ruuan paikallisuus on osa ruokakulttuurin arvostusta

ministeri orpo kerroitte juuri huolestuttavia tietoja siitä että edes kaikkia aloituspaikkoja ei täytetä koska esimerkiksi kielivaatimuksia ei näissä pääsykokeissa hallita

suomi on vientiriippuvainen maa ja kansantaloutemme on hyvin haavoittuvainen globaalissa talouskriisissä mutta siitä huolimatta tietysti tuntuu epäreilulta kun suomi aina on hoitanut maansa asiat niin hyvin ja toteuttanut vakaus ja kasvusopimuksen että olemme nyt näiden päätösten edessä

ilmastonmuutoksen kannalta eri ruoka aineet ovat vaikutuksiltaan erilaisia mutta useimmiten kotimainen viljatuote tai peruna on parempi vaihtoehto kuin tuontina tuleva riisi tai pasta

asukkaita on kuultava

kuntarakennetyöryhmän esitys on vasta esitys ja vihreä ryhmä tekee omat linjauksensa kuntakuulemisten jälkeen

investointi on suuri eikä fennovoiman lupaama takuuhinta osakkaille vaikuta edulliselta vertailtaessa arvioihin sähkön markkinahinnan kehityksestä

naudanlihan ilmastopäästöt ovat paljon suuremmat kuin riistan tai kotimaisen järvikalan

kysyisin oikeastaan tähän liittyen voisiko näitä kielivaatimuksia pääsykokeissa vähän lieventää koska se olisi väylä saada nimenomaan maahanmuuttajataustaisiakin nuoria mukaan poliisiin mistä edustaja yanarkin hyvin tuossa edellä puhui

talousvaliokunnassa usea asiantuntija kuitenkin suositti ervvhen tehtyjen joustojen hyväksymistä ja olennaista ja tärkeäähän tässä on se että jatkossa näiden päätösten osalta tarvitaan yksimielisyyttä

arvoisa puhemies

ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat aikamme suurimpia haasteita

kun prestige laiva hajosi kahtia espanjan rannikolla oli se juuri seilannut itämereltä ja hakenut öljylastin pietarista

viime kaudella myös lakkautettiin liikkuvan poliisin hallinto ja eduskunnassa oli vahva huoli siitä että kyllähän varmasti nyt liikenneturvallisuus säilyy ja poliisin tehtävät riittävät niin liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen kuin myös muihin tärkeisiin tehtäviin mihin poliisia tarvitaan

myös talousvaliokunta on painottanut lausunnossaan sitä että kukin maa huolehtikoon oman pankkisektorinsa toiminnasta ja että pankkien pääomittamisessa vastuu on ensi sijassa omistajilla ja sen jälkeen pankin kotimailla

tämä on johtanut kovaan kilpailuun tutkimusrahoista ja liian iso osa tutkijoiden työajasta kuluu hankemäärärahojen hakuun

arvoisa puhemies

hajautetun uusiutuvan energian edistämisellä saisi positiivisia vaikutuksia suomen vaihtotaseelle energiaomavaraisuudelle ja cleantech alan kasvulle

uudella kalastuslailla olisi tarkoitus myös suojella äärimmäisen uhanalaisia kalakantoja taimenia ja lohia mutta ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet sitä että tätä suojelun tasoa johon selvästi on tahtoa ei kuitenkaan ole kirjattu juridisesti sitovasti pykäliin vaan monen asian todetaan tulevan sitten myöhemmin asetuksessa

vihreä ryhmä kannattaa öljynsuojamaksun kolminkertaistamista ja öljyntorjuntakaluston pikaista uusimista

se kertoo meille paljonko liikaa tuotamme hiilidioksidipäästöjä suhteessa maapallon kykyyn sitoa hiilidioksidia paljonko liikaa hakkaamme metsiä suhteessa niiden kasvuvauhtiin paljonko ylikalastamme kalakantoja ja paljonko liikaa tuotamme jätettä suhteessa planeetan kantokykyyn

työ ja elinkeinoministeriön selvityksessä mahdolliseksi esitetty tuntinetotus tulee ottaa käyttöön

meidän on myös vaadittava kriisimailta talouden tervehdyttämistoimia ja rakenteellisia uudistuksia jotta jatkossa voidaan tällaiset taloutta heiluttavat kriisit välttää

kysyisin ministeri orpo arviotanne tämänhetkisestä tilanteesta liikenneturvallisuuden osalta

pietarin yhdyskuntajätevedet saadaan vaiheittain kemiallisen puhdistuksen piiriin ja seuraava iso haaste odottaa kaliningradissa josta käymäläjätteet ohjataan liki sellaisenaan mereen

tällä hetkellä pientuottajat ovat sähkömarkkinoilla keskenään eriarvoisessa asemassa koska sähköyhtiön ei tarvitse korvata pientuottajan verkkoon syöttämästä sähköstä mitään

ruuantuotantoa on kehitettävä ympäristöystävällisemmäksi siirtymällä suljettuun ravinnekiertoon sekä integroimalla eläintuotantoa ja viljantuotantoa paremmin yhteen

järkevästi tutkimukseen sijoitetut eurot palautuvat korkoineen kansantalouteen

toista maapalloa tai edes puolikasta ei ole tulossa pelastamaan meitä

se on edistys

pietarin alueen kanaloiden jätteessä taas tikittää aikapommi jollei lantaa ruveta prosessoimaan hallitusti esimerkiksi biokaasuksi ja pakattavaksi lannoitetuotteeksi

kansalaisten terveys ympäristön tunteminen yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitäminen ja uuden kasvun synnyttäminen ovat tutkimustiedon varassa